työnteosta ja yrittämisestä on saatava kannustavaa ja kannattavaa ja siihen hallitusohjelma tähtää jotta me saamme suomen talouden kasvu uralle

voi todeta vain että se että suomen ministeri sai siellä lisävastuuta euroopan unionin puolesta neuvotellessa kertoo siitä että suhteemme sinne suuntaan ovat kunnossa on syntynyt sitä luottamussuhdetta jota tarvitaan

varsinaisesti pyysin tämän vastauspuheenvuoron kiinnittääkseni huomiota siihen että meillä on tänä päivänä erittäin mittava tarve saada liikkeelle uusia investointeja

nyt vain valitettavasti lupajärjestelmät kestävät ja sitten meillä on valitusjärjestelmä jossa liian usein valitetaan hankkeista jotka toteutuessaan eivät sillä tavalla uhkaa luontoa

ja kun minä sen keinon löytäisin jolla suomessa voitaisiin päästä yksimielisyyteen siitä mikä on oikea petojen määrä niin olisi suuri ongelma ratkaistu

sitä on vuosikymmenet nostettu ja nyt sitten kun tuli pieni laajennus siitä valitettiin ja yrittäjä odottaa kolmatta vuotta että hän saisi sen lisäalueen

miksi te ette tehneet mitään tälle maamme kustannuskilpailukyvyttömyydelle joka on nimenomaan sen viennin huonon vedon yksi tärkein syy hallituksessa ollessanne

teillä on myöskin osavastuu tästä koska tämä ongelma ei ole juuri nyt tullut vaan se on todella vuosien kuuden viimeisen vuoden aikana kehittynyt ja joka vuosi sama määrä on menetetty tuloja

vedän puumarkkinatyöryhmää jossa me haemme niitä keinoja joilla metsäsektori löytäisi yhdessä tasaisille puuvirroille puukaupalle edellytyksiä

yksi on jo päätetty ja se on se että suomi jaetaan seitsemään alueeseen joilta puun hintatiedot puulajeittain ensi vuoden alusta metla kerää hyvin kattavasti

nimittäin työmarkkinajärjestöjen jäsentenkin etu olisi sopia näistä asioista koska kilpailukykypaketti johon hallitus on sitten pakotettu menemään tietää huomattavasti toisenlaisia toimenpiteitä siitä syystä että hallituksen keinovalikoima on suppeampi kuin työmarkkinapöydässä sovittavat keinot

sen indeksijärjestelmän tarkoitus on riskin jakaminen metsänomistajan ja teollisuuden välillä

tämä kannattaisi työmarkkinajärjestöjen jäsenten pitää mielessä ja lisätä paineita omiin järjestöihinsä siitä että nyt pitää sopimus tehdä ja asiat kyetä sopimaan

työmarkkinoilla on samaan aikaan kasvava vakava kohtaanto ongelma

työmarkkinauudistus lisäsi kuntien rahoitusvastuuta työttömien perusturvasta mutta kunnilta puuttuu keinoja huolehtia tästä vastuusta

kun kunnat vastaavat samaan aikaan sekä ihmisten hyvinvoinnista että alueensa elinvoimasta olisi hyvin luontevaa että kunnille annettaisiin enemmän työkaluja ja mahdollisuuksia työttömien aktivoimiseksi ja tämä on asia joka varmasti tiedänkin työ ja elinkeinoministeriössä on työn alla

mutta ennen kaikkea me tarvitsemme kilpailukyvyn parantamista työn tekemisen ja yrittämisen edellytysten parantamista koska vain sitä kautta suomi kestävällä tavalla nousee

ensinnäkin kysymys tästä itämeren saastumisesta menee vähän ohi mutta voin sen verran siihen todeta että meillähän on tämä teho hanke menossa ja nyt meillä on tulossa luonnonhoitopellot jotka korvaavat kesannon ja sitten monimuotoisuuspellot ja sitten on tarkoitus vielä tehdä täsmätoimia nimenomaan saaristomeren alueelle

on sitä kautta se on totta

sitten ed

se ei ole ohi suinkaan vaan päinvastoin ruoasta on edelleen pulaa

tämä on kysymys jota eilen hankintalainsäädännön yhteydessä valtioneuvoston neuvottelussa juuri pohdimme miten ne tarjouspyynnöt pitäisi sitten tehdä että me saisimme sitä mitä me haluamme niitä kotimaisia kasviksia

se on yksi hyvä kriteeri

arvoisa puhemies

siinä on kerta kaikkiaan ero kuin yöllä ja päivällä koska paras hanke oli palvelurakennehanke jonka tavoitteena oli antaa kunnille itselleen vapaa valinnan oikeus siihen millä tavalla ja millaisella yhteistyöllä sosiaali ja terveyspalvelut yhteistoiminta alueella järjestetään

päinvastoin nyt kun ministeri virkkunen on ottanut tahtipuikon heiluttaakseen ja lähtenyt soitellen sotaan ottanut valmisteluvallan uhkaillen täältä pesee asenteella kuntakenttää tästä seurasi se että sen jälkeen kaikki hallituspuolueet ovat sanoutuneet irti kuntien pakkoliitoksista ja hyvä näin koska tähänhän se hanke sitten kaatuukin ja saakin kaatua

näistä oikeutta eläimille yhdistyksen esittämistä eläinsuojelulakiin tarvittavista muutoksista totean että tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta jo ensimmäisessä kokouksessaan otti työn alle sen mitkä ovat ne muutokset jotka eläinsuojelulakiin ja säädöksiin tarvitaan jotta ne ovat oikeassa suhteessa siihen että eläinten hyvinvoinnista voidaan huolehtia

siinä kiiteltiin euroalueen matalia korkoja

sitten ed

se on tärkeä asia ja sitä työtä tehdään sekä työ ja elinkeinoministeriön että maa ja metsätalousministeriön kesken siinä metsäalan strategisen osaamisen työryhmässä

ruotsilla on oma kruunu ja huomattavasti alhaisempi korkotaso tällä hetkellä

siinä on koko ketju hyvin laajasti edustettuna

arvoisa puhemies

ruohonen lerner ilmeisesti ei ole lukenut ihan tarkkaan näitä valvontatuloksia koska hän totesi että mitään ei ole kyetty saamaan aikaan

mutta tämä ei ollenkaan ole hyvä tilanne koska pitää saada tämä homma kokonaan kuntoon mutta kehityksen suunta on kuitenkin tiettyyn suuntaan menossa

arvoisa puhemies

hallitukselta puuttuu uuden kasvun ohjelma suomelle

ne varmasti tarkkaan tietävät minkälaisilta tiloilta ja minkälaista lihaa sieltä tulee

sitä kautta voidaan myöskin vaikuttaa ja huomenna tässä mielessä nimenomaan tapaan nyt sitten teollisuuden edustajat ja meillä on varattuna pitkä aika siihen keskusteluun

lopuksi kiinnittäisin huomiota ulkoasiainhallinnon pääluokkaan koska en pysty tänään olemaan paikalla silloin kun siitä käydään keskustelua mutta se varmasti käy tässäkin yhteydessä

bioetanolituotantotehtaan mahdollisuuksia selvitetään ja selvityshenkilö esa härmälän mukaan olen hänet viimeksi toissapäivänä tavannut brysselissä tammikuun loppuun mennessä tulee valmista ja hän oli hyvin toiveikas

suomi lobbaa jäsenyyttä nyt täysipäiväisesti ja itsellänikin oli viime hallituskaudella tilaisuus olla lobbarina erilaisilla matkoilla sitä lobbaustyötä tehtiin

kaikissa näissä keskusteluissa joita itse olen käynyt ministerikollegojen kanssa kymmeniä yhdeksi keskeisimmäksi perusteeksi sille että jokin maa tukee suomen jäsenyyttä ykn turvaneuvostossa on noussut se että siinä maassa suomella on suurlähetystö

erittäin moni kollega kertoi tämän avoimesti kun kysyin mikä oli se suurin peruste minkä takia he tukevat jotakin maata ykn turvaneuvoston jäseneksi ja esimerkiksi minulle sanottiin suoraan että kun saksalla on heillä suurlähetystö he aikanaan tukivat sen takia saksaa jäseneksi

sitten tämä sähköinen puukauppapaikka

sitä kokousta istutaan tuolla parhaillaan ja sinne menen kohta jatkamaan

suomen valtion budjetti ei kaadu siihen jos näitä siirretään sen verran eteenpäin että pystytään hoitamaan tämä ykn turvaneuvoston jäsenyys ja siihen liittyen säilyttämään suurlähetystöt siihen saakka

meidän pitää saada puun hintatiedot ihan niin kuin pörssitiedot jatkossa lehtiin jatkuvasti joka päivä julkaistavaksi jotta metsänomistaja tietää valvoa etujaan kun käy puukauppaa

nyt investoinnit pääosin ovat suomesta muualle ja kun aikanaan eu jäsenyyttä markkinoitiin niin sanottiin että suomeen tulee suuri investointien buumi

haemme keinot ja ratkaisun siihen kenen toimesta ne kerätään että ne ovat oikeita ja virallisia mutta yksi metsävaratieto tulee sitten metsäkeskusten käyttöön ja se on metsäkeskusten uusi tärkeä työväline

edustaja

samaan aikaan meillä on satojentuhansien rästit metsänhoitosektorilla taimikoiden hoidossa metsän uudistamisessa ja tälle puolelle pitää saada liikettä koska ne tarkoittavat työllisyyttä

kähkösen kysymykseen lyhyesti että tämä on ollut työn alla että saisimme petolaskijoille matkakustannukset mutta meidän budjettimme on ainakin tällä hetkellä sillä sektorilla niin tiukka että katsotaan nyt sitten löytyykö sieltä

se ei kovin suuri määräraha olisi mutta se olisi tärkeä korvaus kilometrikorvauksena heille jotka vapaaehtoisesti tekevät tätä erittäin arvokasta työtä

leppä totesi että on totta että me olemme tehneet aika monta veroesitystä tuonne valtiovarainministeriön suuntaan ja ne ovat siellä nyt edelleen neuvottelussa

pitkän eduskuntaurani ajalta voin sanoa että vakuutusoikeuden päätöksistä ja yleensä toiminnasta tulee kentältä sen takia erittäin paljon palautetta että siellä päätökset perustuvat siihen näyttöön joka syntyy lääkärintodistusten kautta

meidän pitää sieltä kautta saada ne asiat kuntoon

arvoisa puhemies

ihmiset kokevat että kun päätöksiä tehdään useimmiten heidän työkyvystään niin siinä pitäisi olla aina pohjana sen lääkärin lausunto joka tämän hakijan parhaiten tuntee

keskustahan vastusti suomen rahaliittoon liittymistä ensimmäisten joukossa ja silloin yhtenä syynä oli muun muassa se että me koimme euromaiden elinkeinorakenteen talouden kulttuurin ja muun olevan niin erilaisia että meidän erilaiset suhdanteemme olisivat saattaneet vaikeuttaa suomen talouden menestymistä

yhdyn siihen että meidän pitää jatkossa miettiä toimiiko vakuutusoikeuden päätöksentekojärjestelmä jossa pelkästään papereihin turvautuen tehdään päätöksiä oikealla tavalla koska aika moni ihmisistä kokee että oikeutta ei saa

me olemme lihaa tukeneet hyvin vähän mutta liha on täysin niitten tuotteiden joukossa joita euroopan unionissa menekin edistämisellä edistetään eikä tässä ole kysymys siitä että tässä pistettäisiin tavallaan alaa kiillottaen vaan kysymys on siitä että opetettaisiin ja opetetaan kuluttajille miten eri tavalla voidaan lihaa käyttää

tosin tiedän viime viikollakin sain yhden viestin että pitkän taistelun jälkeen vakuutusoikeus oli se taho joka sitten kuitenkin hänen eläketurvansa ja päätöksen kykeni tekemään eli myönteistä ja kielteistä palautetta tulee

tätä tilannettahan ei nyt ole varsinaisesti testattu mutta tiedämme sen että esimerkiksi meidän metsäteollisuutemme on kärsinyt siitä että euro on ollut erittäin vahva

mutta näitä pitää arvioida ennakkoluulottomasti ja katsoa toimiiko tämä jatkossa nyt kun varsinkin tässä tämä päätöksentekojoukkue pienenee kun yksittäisen tuomarinkin toimesta voidaan päätöksiä tehdä

silloin kun eduskunta tätä päätöstä teki meillä oli täysi käsitys ja varmuus siitä rahaliiton sääntöjen mukaan että ei tulisi kyseeseenkään se että toinen euromaa joutuisi takaamaan toisten euromaiden ylivelkaantumista mutta niin vain kävi

se on paikka jota pitää ainakin sitten seurata toimiiko se ihmisten oikeusturvan näkökulmasta koska osalla ihmisistä on aika kriittisiä mielipiteitä yleensäkin suomalaisen työkyvyttömyysvakuutusjärjestelmän oikaisumahdollisuuksista

tämän väliaikaisen mekanismin jatkoksi on nyt sitten tulossa pysyvä vakausväline evm ja sen päätöksentekojärjestelmästähän oli viime viikon huippukokouksessa kysymys

suomi ja sen eduskunta linjasi hyvin selkeästi että emme ole valmiita antamaan määräenemmistöpäätöksiä tilanteessa jossa muut maat tekisivät laskua meidän piikkiimme

hautala kysyi tästä high level groupista

itse sanon lopuksi että on turha kuvitella että sellainen kuin elintarvikesektori menestyy puhtaassa vapaassa kilpailussa globaalisti

arvoisa puhemies

aina pitää olla jokin järjestelmä jolla elintarvikkeiden jatkuva saatavuus kuluttajien kysyntä ja tuottajien riittävä kohtuullinen toimeentulo ja kuluttajien ruuan kohtuullinen hinta nämä kolme yhtälöä voidaan yhteensovittaa

nyt on käsittelyssä riistahallintolaki

esityksessä keskeisintä on suomen riistakeskuksen muodostaminen yhdistämällä metsästyslaissa säädetyt metsästäjäin keskusjärjestö ja riistanhoitopiirit yhdeksi organisaatioksi hallinnon päällekkäisyyksien purkamiseksi ja samalla toimintojen tehostamiseksi

ne ovat jo rooman sopimuksessa mutta nyt pitää löytää keinot joilla me jotenkin ohjaamme tuotantoa ja kulutusta koska muuten tullaan juuri siihen tilanteeseen joka maitokriisissä on nyt koettu

viime kädessä ylivelkaantuneiden maiden päättäjien on pistettävä oman maansa valtiontalous kuntoon

lainsäädännön johdonmukaisuuden vuoksi on tarkoituksenmukaista säätää erillinen riistahallintolaki